perussuomalaiset jättäisivät korotuksen ulkopuolelle erityisesti elintarvikkeet ja lääkkeet sellaiset välttämättömät hyödykkeet joita ihmisten on pakko käyttää tulotasoon katsomatta

suomalaisen syömän ruuan alkuperä on vielä suureksi osaksi suomessa mutta tulee koko ajan kansainvälistymään

ainakin näillä tarhoilla asiat on hoidettu niin kuin kuuluu

valitettavaa kuitenkin on että tämän kevään aikana esimerkiksi hevosenlihakohu huomattiin ja ruokaan liittyvien petosten ja väärennösten määrä on kasvanut

tästä syystä näkisin että suomalaista maataloutta täytyisi nyt kaikin keinoin tukea sen byrokraattisia lainvalmistelu ja muita asioita helpottaa ja samoin tuotantoon liittyvissä asioissa olla antamassa kompensaatiota omalla kansallisuudellaan

myös valtionosuuksien leikkaukset kunnilta heijastavat vaikutuksiaan pienituloisiin sillä he ovat juuri niitä jotka käyttävät kuntien tarjoamia peruspalveluja kun muutakaan vaihtoehtoa ei ole

suomen hyvinvoinnille on äärimmäisen tärkeää pitää kulutus ja kansalaisten ostovoima käynnissä mutta miten tämä mahdollistetaan jatkossa kun yrittäjät joutuvat nostamaan hintojaan

arvoisa puhemies

tämä kansalaisaloite on ihan täällä järjestänyt vilkkaan keskustelun ja minunkin täytyy tuossa oma mielipiteeni sanoa

näen että pakko on erittäin huono sana ja kun ajatellaan että meillä laidat ovat länsi ja itä ja tulen tuolta itä suomen puolelta niin kyllä minä mielelläni näkisin että meidän alueella sitten venäjä olisi se pääjuttu jota opetettaisiin siellä

se on ok että pankilta peritään veroa

mutta selkeästi se kuka maksaa sitten pankille on asiakas

kilometrikorvausten alentaminen on mielestäni myös hyvin arveluttavaa sillä niiden alentaminen ei paranna julkisen liikenteen käyttöä vaan heikentää liikkuvaa työtä tekevien asemaa entisestään

niin kuin edustaja hakkarainen toi hyvin esiin niin kyllä se tuolla maaseutupankeissa ja muissa aiheuttaa sen tilanteen että kun luoton hinnat nousevat niin yritystoiminta lakkautuu

kun mietitään että ollaan kasvusuunnitelmia ja muita tekemässä niin meillä siellä idän puolella on juuri venäjä suuri mahdollisuus ja silloin tätä kielipuolta tarvitaan siinä asiassa ja näin näissä täytyisi edetä

se aiheuttaa tähän yhteiskuntaan lisää kurjuutta ja työttömyyttä

arvoisa puhemies

noin puolet heistä on myyntialalla

kilometrikorvauksilla ei tueta yksityisautoilua vaan korvataan liikkumisesta aiheutuvia kustannuksia silloin kun hoidetaan työnantajan asioita

arvoisa puhemies

se on tärkeintä tässä tilanteessa että näin tehdään ja tietysti hallitus on tehnyt ensi vuoden alusta tapahtuvat yhteisövero ja osinkoverouudistukset

arvoisa puhemies

lakialoite on todella erittäin hyvä ja täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja

kilometrikorvaus perustuu auton käytöstä aiheutuviin todellisiin kustannuksiin mutta korvaus ei riitä kaikissa tapauksissa edes kompensoimaan todellisia kustannuksia

mutta tässä yhteydessä mikä tärkeintä suomalaiset pienyritykset ennen kaikkea avoimet ja kommandiittiyhtiöt ovat jääneet tämän uudistuksen ulkopuolelle ja sitä kautta kun nämä huomioitaisiin tähän maahan syntyisi niitä uusi työpaikkoja joita kipeästi kaivataan

siksi perussuomalaiset pitävät hyvin valitettavana että hallitusohjelman linjausta jo aloitettujen liikennehankkeiden loppuun viemisestä ei aiota kehyspäätösten myötä käytännössä toteuttaa

lakialoitteessa ehdotettu elintarvikelain muutos merkintä alkuperämaasta tulisi pakolliseksi ja väärinkäytöksistä aiheutuisi sanktioita on aivan oikein

lisäksi on valitettavaa että hallituksen suunnittelemat investoinnit painottuvat liikaa raideliikenteeseen kun otetaan huomioon raideliikenteen osuus kokonaisliikenteestä

samalla myös arvonlisäveron alarajan nostaminen

liikenteen osalta olisin kaivannut enemmän rahaa perusteiden korjauksiin

alkuperän merkitseminen vapaaehtoisesti ei ole toiminut ohjeistuksia ei ole noudatettu ja toimijoita ei rangaista kuluttajan harhaanjohtamisesta

samoin tietysti minua likellä on kuljetuselinkeino ja ajatellaan se on hyvin tärkeä elinkeino tässä maassa ammattiliikenteelle sitten palautettaisiin tämä polttoaineen veron palautusjärjestelmä lopultakin ja meidän kilpailukykymmekin korjaantuisi tästä

ensiksikin hallituksen pohjaesityshän oli hyvä mutta siitä unohtui tämä indeksi ja siinä suhteessa edustaja mustajärvi on tehnyt erittäin hyvän lakialoitteen jossa tämä indeksisidonnaisuus tulee tähän

ei ole oikein että tulevaisuuden päättäjät joutuvat kantamaan taloudellisen vastuun kataisen hallituksen toimista

tiestön kunto ja olosuhteet ovat liikenneturvallisuuskysymys vauvasta vaariin

perusväylänpidon rahoituksesta nipistäminen on haitaksi etenkin liikenneturvallisuudelle mutta onhan sillä vaikutuksia myös kuntiin ja ammattiliikenteeseen

jos ajatellaan semmoisia pienyrittäjiä joilla on sesonkiluonteista toimintaa he eivät pysty palkkaamaan pitemmäksi aikaa lisätyövoimaa mutta tässä voidaan tätä asiaa käyttää ja siinä suhteessa se on hyvä

katsomme että nopeusrajoitusten automaattinen muuttaminen sään ja tien kunnon mukaan on tehokas keino pyrkiessämme parantamaan tieliikenteen turvallisuutta

mutta se on totta kun ajatellaan että tällaisista pienistä korvauksista on kysymys että ehdottomasti tämän pitää olla indeksiin sidottu näissä asioissa

arvoisa puhemies

alkuperäisestihän tämä ehdotus on tullut brysselistä

jotta liikennepolitiikka olisi selonteon otsikon mukaisesti vastuullisella tavalla kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävää on tärkeää että päätökset tehdään parlamentaarisesti

tosin tietysti uhkakuvia on olemassa niin kuin edustaja mustajärvi tuossa totesi että kun vuodenvaihteessa ollaan sitten tarkastelemassa valtion kirstun pohjaa niin voi ilmetäkin että siellä ei ole maksuvaraa ja tämäkin jäädytetään näissäa

se osoittaa että brysselissä riittää aina byrokraattisuutta ja tietysti tämä on nyt hallituksen esityksen muodossa tuotu tänne eduskuntaan

kun tapaa kentällä kansalaisia heillä on erittäin suuri huoli ennen kaikkea vanhempien omakotitalojen omistajilla juuri näistä energiatodistuksista ja se aiheuttaa keskustelua

arvoisa puhemies

kuluttajilla on oikeus tietää ruuan alkuperä myös ravintoloissa

lähinnä liikenne ja viestintävaliokunta otti nimenomaan tähän älyliikenteen puoleen kantaa ja piti älyliikenteen kehittämistä erittäin tärkeänä liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden edistämiseksi

pöydällepanoa varten esitellään päivystysyhdeksässä asia kipua myös neuvosto herra tatamilta pannaan pöydälle kahdeskymmenestoinen yhdettätoista kaksituhattakolmetoista

tämä nykyinen hallitus on tehnyt ja edellinen on energian veroja nostanut ja tämä on osittain vaikuttanut siihen että meillä on kilpailukyky koko ajan heikentynyt

mutta täällä valiokunnan kannanotossa on aivan hyvin otettu huomioon tämäkin asia niin että nyt kun ollaan uudistamassa tätä niin silloin kansalaisaloite nämä asiat otetaan siinä pitkälti huomioon

pidettävään täysistunto hyväksyttänee

sitten kysyisin ministeri ihalaiselta kun tätä nuorten yhteiskuntatakuuta hän on tässä kovasti mainostanut minkä tyyppiset yrittäjät ovat palkanneet näitä sanssi kortilla olevia henkilöitä

älyliikenteen sovellusten kehittymisen ja yleistymisen myötä liikenteen riippuvuus kyberympäristössä kuitenkin kasvaa ja riippuvuudet ulottuvat autotekniikan kehittymisen myötä myös ajoneuvojen toimintaan

samoin menetellään päivystyksen kymmenen sen asian

vastuullisen liikennepolitiikan yksi tärkeimmistä lähtökohdista on huolehtia siitä että esimerkiksi kuljetuskustannusten kasvamisesta ja eun rikkidirektiivistä aiheutuvat kielteiset vaikutukset kilpailukykyymme ovat mahdollisimman vähäiset

nyt opintotuen ja monen muunkin tuen osalta törmätään siihen tosiasiaan että verot nousevat ensi vuoden alusta mutta indeksikorotukset tulevat voimaan vasta veronkorotuksen jälkeen

on erittäin hyvä että näitä eri energiamuotoja mitä käytetään näissä ollaan sieltä sitten poistamassa kun tehdään

näissä asioissa

kun valiokunta pitää erittäin tärkeänä että kyberturvallisuusstrategian toimeenpano ohjelman laatimisessa otetaan kattavasti huomioon myös kybertoimintaympäristön ja liikennejärjestelmien riippuvuussuhteet ja mahdolliset haavoittuvaisuudet niin kysyn ministeriltä että hallitus varmasti tätä asiaa nyt ponnekkaasti vie sitten eteenpäin

yleiskeskusteluun kompact kaksi eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan se on lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on pään lähetekeskustelua varten esitellään todistuksia

maksu pitää kilpailulainsäädännön vuoksi kohdistaa koti ja ulkomaisiin toimijoihin mutta kotimaiselle liikenteelle vinjettimaksu hyvitettäisiin esimerkiksi pysyväisluonteisella alennuksella tai veronpalautuksella

hallituspuolueiden edustajat ovat käytäväpuheissaan ilmoittaneet kannattavansa tämäntyyppisiä toimia käytännössä asia on toinen

kilometrikorvausten väheneminen ei saa haitata liiaksi työllisyyttä tai niiden ihmisten työtä jotka välttämättä tarvitsevat autoa omassa työssään

arvoisa puhemies

koska suomen tuonti ja vienti ovat erittäin riippuvaisia meriliikenteen toiminnasta meidän on pidettävä ne kotimaisten varustamoiden käsissä kaikissa olosuhteissa

erityisesti isot päivittäistavaraketjut ovat hyötyneet laajentuneista aukioloajoista kun taas pienet ketjut kioskit ja huoltoasemat ovat kärsineet etenkin kannattamattomista sunnuntain aukioloajoista

jäämeren lisääntyvä liikenne ja kilpailu paitsi aasiaan suuntautuvassa viennissä myös alueelta saatavien raaka aineiden jatkojalostuksessa ja kauttaviennissä ovat jo todellisuutta

ongelmat kärjistyvät etenkin pienissä muutaman työntekijän liikkeissä joissa sunnuntaiaukioloajat ovat sekä kannattamattomia että myös hankalia toteuttaa työvoiman suhteen

harmaan talouden torjunnan kannalta on tärkeää varmistaa viranomaisresurssien riittävyys

yleisesti ottaen voidaan sanoa että suuret päivittäistavaraketjut olivat tyytyväisiä laajentuneisiin aukioloaikoihin pienet liikkeet ja työntekijät eivät

arvoisa puhemies

kuluttajat sen sijaan ovat ottaneet sunnuntaiaukiolot positiivisesti vastaan ja monelle perheelle se tuottaa vapautta arjen askareiden suunnitteluun

arvoisa puhemies

on totta kun luemme tiedotusvälineistä että vankien lomalta palaamatta jättäminen on koko ajan lisääntymään päin

niin kuin täällä on turpeesta puhuttu ja puusta niin lupamenetelmät ja ennen kaikkea puuenergian tuen heikentäminen ovat johtaneet siihen että merkittävässä osassa sellaisia voimalaitoksia missä turvetta ja puuta on käytetty on jouduttu siirtymään kivihiilen käyttöön

tämä on jotakin mitä on vaikea ymmärtää

jos yritys tietää että työntekijöille on tarvetta pitäisi ensisijaisesti tehdä vakituisia työsopimuksia sen sijaan että tehdään määräaikaisia sopimuksia määräaikaisten perään

minua ainakin henkilökohtaisesti ihmetyttää mikä ero jos on kerta vankeusrangaistus annettu on sillä onko se avo tai suljettu laitos ja silloin jos suljetusta saadaan rangaistus ja vastaavasti on avolaitoksessa oleva niin kyllä pitää sanoa että niin sanotusti se terveen maalaisjärjen käyttö on meillä silloin kyllä kiellettyä

tästä syystä näen että on erittäin kannatettava tämä asia ja uskon myös kun ajattelen että hallituspuolueen edustajan taholta tämä on tullut tänne eduskuntaan ja menee sitten valiokuntiin että tällä on myös hyvä mahdollisuus että siitä tulee aivan uusi oikeudenmukainen laki

arvoisa puhemies

täällä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja tästä taitetusta indeksistä ja ennen kaikkea edustaja yrttiaho on aivan oikealla asialla

tämän selonteon perusteella poliittisten päättäjien on syytä tarkastella kauppojen aukioloaikojen laajentamisen vaikutuksia rehellisesti huomioiden niin hyvät kuin huonotkin puolet ja tehdä kriittisen tarkastelun perusteella ne johtopäätökset ja parannusehdotukset jotka ovat tarpeen

täällä on nyt sitten myös myöhäisemmissä puheenvuoroissa keskusteltu siitä millä tavalla rahoittaa tämä taitetun indeksin takaisin ottaminen

tärkeintä on että tähän yhteiskuntaan luodaan uusia työpaikkoja ja näin ollen sitä kautta on eläkemaksun maksajia

uusi kuuden puolueen hallitushan on puhunut yrittäjyydestä hyvin vahvasti ja nyt sillä on näytön paikka näissä asioissa luoda niitä uusia työpaikkoja ja näin maksaa näitä tuleville eläkeläisille tarkoitettuja eläkkeitä

kaiken kaikkiaan kuuden viranomaisen puristaminen kahdeksi uudeksi toimijaksi on ollut työläs kokonaisuus mutta aluehallintovirastoilta saadun palautteen perusteella tehtävästä on suoriuduttu

vaikka henkilölliset taloudelliset ja ajalliset resurssit paukkuvatkin pahasti asiakkailta saadun palautteen perusteella uudistukseen ei olla täysin tyytyväisiä raskaan ja hitaan lupamenettelyn osalta

viranomaisten pitkistä käsittelyajoista on ollut haittaa elinkeinonharjoittajille mikä tuskin oli uudistuksen tarkoitus

tässä kohtaa voitaneen todeta että viranomaisten määrääkään ei voida loputtomiin vähentää vaan jonkun täytyy olla päätöksiäkin tekemässä

hallituksen tulisikin nyt herätä sen lisäksi että henkilöstöä on vähennetty ja aluehallintouudistus on lisännyt merkittävästi määräaikaisen henkilöstön käyttöä virastoissa

tämä on nostanut epävarmuutta ja huolta oman työn tulevaisuudesta työntekijöiden keskuudessa jaksamisesta ja työhyvinvoinnista puhumattakaan

arvoisa puhemies

aluehallinnon henkilöstöpolitiikkaan tarvitaan pitkäjänteistä otetta ja realismia jotta asioiden käsittelyssä säilyisi edes jonkinlainen jouhevuus sekä avissa että elyssä ja jotta viranomaiset pystyvät jatkossakin tuloksellisesti ennalta ehkäisemään epäkohtia

perussuomalaisten vaihtoehtoinen budjetti kannustaa yrittäjyyteen

viranomaisten henkilöstön yksi suurimmista ongelmista on ehkä myös se että merkittävä määrä osaajia on jäämässä eläkkeelle samalla kun erityisesti kaivosteollisuuden toimijoiden määrä on kasvussa

me haluamme jatkaa pienyrittäjän alv helpotusta ja kannustamme niitä yrityksiä investoimaan joiden on mahdollista investoida vaikeista ajoista huolimatta

arvoisa puhemies

kahden organisaation malli jossa avi myöntää ympäristöluvat mutta ely valvoo ei ole osoittautunut toimivaksi malliksi niin kuin talvivaaran ympäristökatastrofi meille kertoo

arvoisa puhemies

olen myös yksi tämän lakialoitteen allekirjoittanut ja tuossa edustaja tolppanen toi erittäin konkreettisesti asioita esille ja näinhän tänä päivänä tilanne on näissä asioissa

kotitalousvähennys on suomalainen menestystarina

ympäristöministeriön tekemissä talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmia ja viranomaisten toimintaa koskevissa selvityksissä on tullut esille aluehallinnon viranomaisten sisäisiä oikeudellisia jännitteitä mitä päätösvallan ja muun puhevallan käytössä on ollut

kun ajatellaan että koko ajan suositellaan ihmisiä siirtymään nimenomaan verkkoon ja siellä verkon kautta käyttämään näitä palveluja ja niin kuin tässä useammassa puheenvuorossa on käynyt ilmi jos luottotiedot ovat menneet pankki ei anna näitä tunnuksia joiden kautta voi näitä asioita hoidella tuolla verkossa niin tämä lakiehdotus on aivan paikallaan

hallituksen ajama kotitalousvähennyksen supistaminen ei lisää mitään muuta kuin harmaata taloutta ja luo lisää työttömyyttä

perussuomalaisten budjetti helpottaisi pienituloisten arkipäivää

tämä tulisikin selvittää loppuun asti mistä on mies kiitti hyvästä ja miksi kiikastanut ja arvioida mitä ongelmalle tehdään ettei vastaavanlaisia ympäristökatastrofeja pääse jatkossa enää tapahtumaan viranomaisten toimintakyvyttömyydenkin vuoksi

haluamme voittaa polttonesteiden ja meren ai poistaa polttoaineiden veronkorotuksen ja helpottaa maaseudun asukkaita ja kuljetusalaa

kun mietitään että tänä päivänä kelassa työhallinnossa verohallinnossa ja trafissa tarvitaan näitä tunnuksia jos mielii mennä sinne asioimaan niin tämä on suuri epäkohta

arvoisa puhemies

tietysti ihmiset jotka ovat joutuneet näihin luottotietohäiriöihin ovat yleensä pienituloisia

leikkauksien seurauksena kunnat joutuvat nostamaan veroasteitaan ja joutuvat tinkimään peruspalveluiden laadusta ja saatavuudesta mikä kohdistuu etenkin pienituloisiin joilla ei ole varaa mahdollisesti käyttää yksityisiä palveluita

siellä on työttömiä eläkeläisiä ja opiskelijoita

siinäkin suhteessa tämä on paikallaan ja toivotaan että kun lakiehdotus etenee sitten valiokuntakäsittelyyn niin myös hallitusherrat niin sanotusti ymmärtävät tämän asian ja lakiin tehdään tällaiset korjaukset että kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä näissäkin asioissa

ja kun ajattelemme että yhteisövero suosii vain osakeyhtiöitä ja isoja yhtiöitä niin tässä ratkaisussa nämä avoimet toiminimet ja kommandiittiyhtiöt jätettiin aivan ulkopuolelle

tietysti me tarvitsemme myös panostuksia sitten infraan niin kuin täällä ovat useammat edustajat puhuneet esimerkiksi homekouluihin ja itseäni ennen kaikkea kiinnostaa nimenomaan tiestö

haluamme panostaa lasten ja nuorten mielenterveyteen panostaa tällä tavalla tulevaisuuteen ja ennalta ehkäistä nuorten ongelmia ennen kuin ne paisuvat liian suuriksi

arvoisa puhemies

nyt on todella käsittelyssä tämän vuoden ensimmäinen lisätalousarvio ja kun täällä useampi edustaja on puhunutkin arvelin minäkin muutaman sanasen sanoa ja todeta että nimenomaan liikenne ja viestintäministeriön pääluokan osalta hallitus on tehnyt ihan myönteistä työtä kun tälle äänekosken hankkeelle on annettu tämä lisärahoitus

kotona asumisen mahdollistava omaishoito saisi myös tasokorotuksen ja siirtäisimme tuen kelan piiriin valtakunnallisen tasa arvon ja laadunvalvonnan vuoksi